todella aivan oikein niin kuin ministeri brax täällä totesi nyt on nuorten ihmisten velkaantuminen ajankohtainen ongelma

tosiasiassa se koskee koko väestöä sen kaikkia sosiaaliluokkia

siellä on pudonnut päästöoikeuden hinta tonnin hinta lähelle nollaa euroa eli se ei ole enää ollut vaikuttava

se on aivan oikein

maksakirroosiin siellä paremmissa piireissä ja sitten ehkä alkoholin aiheuttamaan väkivaltaan siellä pienempituloisissa ja työttömyyden puolella

aika on todella uusi nimenomaan uusine houkutuksineen mahdollisuuksineen ottaa pikavippejä ja hyvin heikoilla kontrolleilla näitä annetaan siihen nähden mitkä ovat asianomaisen vakuudet

oinosen turvepuhe osoittaa että hän ei ainakaan ole sillä tavalla uskovainen ei missään tapauksessa myöskään meppi soini joka esittää lakkoa tai työnseisausta tai huilaustaukoa ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa ettei tehdä mitään ja irtisanoudutaan

arvoisa puhemies

sehän oli alun pitäen yhdysvaltain ehdotus

jokainen ihminen joka kokee että ei ole tullut lainmukaisesti kohdelluksi tai kokee että hänen asiaansa ei ole otettu riittävän vakavasti käsittelyyn voi lähestyä omalla käsialallaan suoralla kirjeellä eduskunnan oikeusasiamiestä ja huomatkaa tämä ilman rahaa eli on suora kanava kansalaisilla ylimpään oikeuksien valvojaan lainvalvojaan

olen ennenkin maininnut tästä samasta asiasta että kun on ralli tai formulakilpailu eun ulkopuolella niin auto on naamioitu oluttölkiksi tai viinapulloksi ja tupakkamainontakin on mukana

niiden ottamiseen liittyy myös muita lähinnä rikoslakiin liittyviä ongelmia

ja tämä ajatus minkä puheenjohtaja tiura sanoi mahdollisimman paljon bioenergiaa tuskin koskee kantoja mihinkä täällä ed

niin kuin on todettu ja myöskin valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan metsähallituksen kohdalla ei nyt tehdä päätöksiä ja metsähallituksen asemasta todetaan että se on edelleen auki mutta aikaa on kuitenkin niukalti metsähallituksen organisaation ratkaisemiseksi

sitten on vielä se että suomalainen urheiluväki ei tule toimeen ilman oluttelttaa ilman auki olevia ravintoloita ja sitten vielä syödään makkara päälle

ministeri kiinnitti aiheellisesti huomiota siihen että ilmastokonferenssi lähestyy ja kööpenhamina on ihan kohta edessä pitäisi päästä päätöksiin

ei pitäisi

arvoisa puhemies

eli kestävä kehitys pitää ottaa lähtökohdaksi

kyllä tässä tämä urheilun tervehdyttävä vaikutus kompensoituu aika voimakkaasti ja tästä kokonaisuudesta tulee enemmänkin miinusmerkkistä

ministeri anttila poistui

arvoisa herra puhemies

hän ihmetteli sitä logiikkaa mikä liittyy siihen että esitin nimenomaan eläintensuojelua luonnonvaraisten eläinten suojelua ympäristöministeriölle pois maa ja metsätalousministeriöltä

mitä tulee kestävään lentämiseen ja muuhun niin varmasti siinä pitää olla tarkka

eilen on valtioneuvoston iltakoulu käsitellyt tietojeni mukaan tätä asiaa metsähallituksen uudelleenorganisointia

kun miettii nyt sitä toimintaympäristöä jossa elämme suomessa niin on tapahtunut valtavia muutoksia jotka pirstaloivat ihmisten kannalta tätä arkielämää

aihekokonaisuuksia on mutta ne on kuitenkin esimerkiksi vastuu ympäristöstä hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta ulotettu vain osaan opetuksen osioista nimittäin luonnontietoon ympäristöön ja teknologiaan

kysyisin teidän käsitystänne siitä pitäisikö talousarvioesityksessä joka meillä on nyt edessämme olla enemmän nimenomaan näitä euroja joilla tätä muutosta hillitään

en tiedä miten englantilaiset sitten se joulupukki kävi käynnissä on oikein hyvä tai joulupukilla

me kävimme tässä tämän kreikka keskustelun juuri

arvoisa puhemies

tänään olisi ehkä voitu kysyä sitä ministeri anttilalta mitä siellä on keskusteltu jos hän olisi ystävällisesti voinut sitten vastata

lähtökohdan pitäisi olla se että eletään sen mukaan mihinkä on varaa

tämä problematiikka käy ilmi myöskin tässä sopimuksessa nimenomaan siitä että elinkauppa on ehdottomasti kielletty

eduskunta hyväksyi aluehallintouudistuksen joulukuun alussa ja tämä uudistus tuli voimaan tämän vuoden alussa

mitä tulee vielä noiden suurpetojen tuloon yli itärajan niin tiedämme että venäjän puolella tapahtuu aivan tolkutonta metsästystä ja se reservi siellä on kyllä ehtymässä

sen joulupukin luona käymisen sanotaan kestävän kehityksen näkökulmasta laskevat ja mitä se merkitsee että käydään pistäytymässä rovaniemellä ja lennetään takaisin brittein saarille

ja kun nuorisolle näytetään mallia että varaa on kaikkeen ahneuteen niin maapallo on todellakin sellainen että täältä riittäisi kaikille tasa arvoisesti mutta ei yhdellekään ahneelle tämä maapallo ole riittävä kooltaan

tähän ongelmaan

ja sitten ympäristöministeriön pääluokassa mikä on tilanne teidän näkökulmastanne sen suhteen onko siellä kylliksi tutkimusmäärärahoja joilla ilmastonmuutoksen tilannetta selvitetään jotta voidaan antaa perusteita tärkeillekin päätöksille jotka toivon mukaan täällä tehdään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

mutta kuitenkin näyttää siltä että metsähallituksen päälle ollaan tekemässä jonkunlaista virastomallia ja sitten edelleenkin luontopalvelun nykyiset toimet osittain tultaisiin ehkä myymään pois

vielä tänä päivänäkään eivät uusissa virastoissa aveissa ja elyissä edes puhelinkeskukset toimi saatikka sitten se että tiedettäisiin kun ihmiset etsivät kysymyksiinsä vastausta kehen voi ottaa yhteyttä edes virkakaverit eivät tiedä kehen nämä voivat ottaa yhteyttä

näin ollen kun globaalisti köyhyys lisääntyy syvenee juuri tällainen kudoskauppa se voi koskea vaikkapa munuaisten siirtoa laitonta irrottamista ja kansainvälistä kauppaa tulee akuutiksi

kuitenkin vastuun nimenomaan ympäristöstä hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta tulisi olla laajemmin kaikissa oppimiseen liittyvissä osissa ja koulun kaikissa vaiheissa

kuitenkaan ehkä tulevaisuudessa tämä pallo vain ei kestä sen tyyppistä matkailua vaikka tietysti lapille pitää löytää elämisen edellytykset siitäkin huolimatta

sosiaali ja terveyspiireihin soteveihin liittyy omat ongelmansa

kaiken kaikkiaan metsähallituskin on hyvin tärkeä asia volyymiltään tietysti vielä senaatti kiinteistöjä merkittävämpi

ei ole kuitenkaan kuin tämä yksi ja tässä on tällainen viesti nuorille että tehkää perässä

lopuksi puhemies haluaisin kiinnittää todella huomiota myös siihen että kloonauskysymys on kansainvälisellä tasolla tässä sopimuksessa todettu ja ihmisalkuperää oleva tai ihmiseen kohdistuva niin sanottu toisintaminen eli kloonaus on hyvin raskaasti perusteellisesti kielletty

on tärkeätä että koululaiset myös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sisäistävät nämä kysymykset

sen maanomistus on suomen oloissa todella merkittävä tekijä ja yksi kolmannes suomen maapinta alasta on siis metsähallituksen hallinnassa

sitten tämä kuntien yhteenliittyminen

ja meiltä puuttuu edelleenkin kiskot pääkaupunkiseudulta suoraan itään eli rantarata

kouvolassa lopetetaan korian terveysasema siis kun kaupunkikuntaan liitetään ympäristöä maalaiskuntia niin kyllä niistä palvelut lähtevät joten tämä kuntaliitos ei ole ongelmaton

mielestäni kuitenkin työ on kesken edelleen tupakan haitallisten vaikutusten kertomisesta nimenomaan nuorisolle niin kuin edustaja täällä totesi ja myöskin se työ on kesken että pitäisi arvioida missä todella tupakkatuotteita myydään

kun asiaa täällä käsiteltiin lähetekeskustelussa viime keväänä niin vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron pitänyt ed

tämän vuoksi olisi tietysti hyvä että eduskunta saisi myös metsähallituksen tilanteesta tietoa ennen kuin päätöksiä tehdään

todellakin kummeksun sitä

ne ovat taakka pienituloisille ja yleensäkin kaikille niille joille raha merkitsee myös rajoittavana tekijänä taakka ja vaikeus palvelujen saamisessa

samaan aikaan yhteiskunnassa käydään keskustelua siitä että lääkevalmisteita pitäisi siirtää apteekeista päivittäistavaraan

arvoisa puhemies

nyt sitten kun kunnat ovat tehneet tämän likaisen työn hallituksen ikään kuin käskystä siellä päätöksentekijöinä usein ovat olleet valitettavasti hyväksymässä myös ne kuten sosialidemokraatit ja kristilliset jotka täällä ovat vastustaneet tätä hanketta eli palvelumaksujen ja potilasmaksujen nostamista

yksinapainen maailma tai yhdysvaltain ja kiinan varaan rakentuva maailmanjärjestys tyynen valtameren ylitse ei ole oikein

nimittäin jos tupakka nyt tulisi markkinoille niin se ehdottomasti kiellettäisiin karsinogeenisena syöpää aiheuttavana aineena siinä olevien noki ja palamistuotteiden vuoksi

jos ajatellaan ilmastonmuutoksen hillintää joka on kaikkein suurin haaste mitä tällä planeetalla on niin se tapahtuu ainoastaan monenkeskisestiöykkoon tämän puolen

toukokuuta

asia on arvoltaan niin suuri että on syytä viedä eteenpäin tätä perehtymisaikaa ja käyttää siihen enemmän aikaa kuin meillä on ollut käytetty

sen lisäksi se kiellettäisiin nikotiinin vuoksi joka supistaa valtimoiden seinämissä olevia pieniä lihaksia

täällä kuulimme tänään että ministeri olisi sitä mieltä vastatessaan asiassa että kumpulan dynamicumissa olisi laboratoriotilat edelleenkin käytössä

tarkistaisin vielä se oli viides

onko yk enää se ympäristö jossa voidaan näitä ilmastokokouksia järjestää siis onko aika ikään kuin mennyt tämän yk järjestelmän ilmastonmuutoskokousten ohitse

siitä tulee ongelmia sydänsairaille

näin kuitenkaan ei ole

on täsmälleen tilanne se että ainoastaan osa dynamicumin tiloista jotka on alun pitäen nimenomaan tehty erikoispuhtaiksi tiloiksi on nyt sitten muutaman vuoden sopimuksella kumpulassa käytössä mutta eivät kaikki nämä tilat

arvoisa puhemies

sanotaan että neuvo välttyä keuhkoahtaumalta joka valitettavasti on etenkin naisten sairaus on nimenomaan se että ei pidä aloittaa tupakointia

ei ole mennyt se on minun käsitykseni

meillä on nimenomaan vain tämä vaihtoehto jonka pohjalta kaikki valtiot kaikki maat ja kansat ovat mukana

se on ainut ohje jonka lääketiede pystyy antamaan tuon sangen ongelmallisen sairauden suhteen johon ei ole varsinaista hoitoa

sen lisäksi tietysti on erilaisia ryhmittymiä jotka myös toteuttavat ilmastonmuutosta hillitsevää politiikkaa mutta se tulee ikään kuin siihen lisäksi

tämä terveyden ja sairaanhoidon kilpailuttaminen myös vanhusten hoivan ja hoidon kilpailuttaminen saattaa johtaa todella kummallisiin tilanteisiin monopolien syntymiseen ja siihen että kuntasektorilla ei ole enää omaa pelinappulaansa ikään kuin omaa vaihtoehtoa näille muille tarjoajille

hakuninmaalle ollaan ilmeisesti rakentamassa uutta laboratoriotilaa jonka kustannuksista ei todellakaan ole tietoa

käytän vielä lyhyesti puheenvuoron ilmastonmuutoksesta koska on hienoa että se on tähän edes näin laajasti otettu mukaan

näin ollen sekä ministeri lehtomäki että ministeri vehviläinen ovat näissä vastauksissaan olleet epätarkkoja tämän asian suhteen

rahoitus on huomioitava

joillakin alueilla saattaa tietyllä osaamisen alueella olla vain yksi toimija ja kunnalla ei ole enää omia palveluja

olisi hyvin tärkeätä että eduskunta pystyisi paneutumaan vielä merentutkimuslaitoksen tulevaisuuteen ja siihen esitykseen myönteisellä tavalla minkä merentutkimuslaitos on tehnyt merikeskuksen perustamisesta s

ilmastorahoituksesta ja sen turvaamisesta puhutaan mutta sen rahoituksen on oltava lisäävää ja se ei voi olla odaa vaan sen pitää olla lisärahoitusta

näin syntyy monopoleja

edelleenkin on huomattava se että liikkeellä on todellakin pörssiyhtiöitä suuria yrityksiä joilla on aivan toisenlaisia mahdollisuuksia tarjota palveluja jopa alihintaan alimitoitettuun hintaan jonkun aikaa jotta ne saavat kilpailijansa pois

erkki virtaselle haluankin todeta että kaksi minuuttia on lyhyt aika yhteenvedonomaisestikaan kertoa tupakkatuotteiden negatiivisista kielteisistä vaikutuksista

arvoisa puhemies

edustaja yhtiö on

haluaisin vastata ed

hapeton vesi laskeutuu sitten pohjaan ja typpeä menee pohjaan jossa edelleenkin tapahtuu sitten tätä hapen kulutusta ja typen oksidoitumista mikä johtaa sitten fosforin vapautumiseen ja sisäiseen kumpuamiseen

on ollut yritystä niin kuin täällä on todettu mutta vahvasti ne yritykset on lievennetty ja niitä on laimennettu

niitä on hyvin paljon muita muun muassa limakalvoihin ja ihoon liittyvät vaikutukset jotka ovat ongelmallisia

nimittäin vaikka nyt tällä kertaa onkin vanhasen toinen hallitus tekemässä tätä esitystä eduskunnalle ja aikaisemmin ovat muut hallitukset tehneet niin ei se nykyisen hallituksen vastuuta vähennä

se kokoontuu joka kevät new yorkissa ykssa sillä on tällainen kahden vuoden periodi aina ensimmäinen ja toinen vuosi erilaisia kysymyksiä ilmasto väestökysymyksiä

arvoisa puhemies

manninen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana esitteli tämän valtiovarainvaliokunnan mietinnön lisäbudjetista tämän vuoden toisesta lisätalousarviosta

tämä on kysymys joka on ympäristöministerille

se ei koskaan paranna sitä vaan nimenomaan esimerkiksi ihoon liittyvät muutokset ihon laadun heikkeneminen ovat tällaisia välittömiä nikotiinin aiheuttamia vaikutuksia

valtio nykyhallitus pääministeri kiviniemen hallitus ottaa mieluimmin köyhiltä niin että kuntien mahdollisuutta toteuttaa palveluja ei varmisteta ja seurauksena on palvelujen tason ja määrän väheneminen ja se koskee köyhää ihmistä

kun kunnat joka tapauksessa kilpailuttavat niin onko sitten taitoa tehdä sellainen tarjouspyyntö laatia sellainen tarjouspyyntö jolla saadaan sen tyyppisiä tarjouksia joissa on huomioitu tämä humaani näkökulma

nimenomaan tätä hiipuviin raaka aineisiin ja muihin mahdollisuuksiin liittyvää problematiikkaa on siellä ollut esillä

tämä ei ole oikea kunnollinen hyvä hallituksen esitys

siinä esittelyssä hän totesi että ensi vuosi tulee olemaan erityisen ongelmallinen nimenomaan työttömyyden kasvamisen vuoksi ja nimenomaan sen takia että kuntien tilanne heikkenee

manninen käytti sikäli hyvän esittelypuheenvuoron valiokunnan puheenjohtajana että hän viittasi myös näihin leasingautojen ja vuokra autojen hiilidioksidipäästöihin

mielestäni olisi ollut erittäin hyvä jos nyt tässä valiokunnan puheenjohtaja satonen olisi käsitellyt tai sitten muuten mietinnössä olisi käsitelty terveyden ja sairaanhoidon piirissä käytössä olevaa vuokratyövoimaa koska se on muodostumassa omalla tavallaan ongelmaksi

arvoisa puhemies

se että suomella on tällainen valtiovallan jakotilanne mikä tällä hetkellä pohjautuu tietysti historiaan

on vain surullista että istuva hallitus sen lisäbudjetti tälle vuodelle taikka ensi vuoden talousarvio eivät ota huomioon tätä tosiasiaa mikä muuten kyllä todetaan

pelkillä euromäärillä ei voida kuitenkaan operoida koska terveydenhoidon sairaanhoidon vanhustenhoivan paremmuutta ei voida katsoa vain sen mukaan kuka sitten halvimmalla tämän henkilön asiat hoitaa

tuloja puuttuu menoja leikataan mutta ei haeta tuloja sieltä missä rahaa olisi niin kuin täällä jo aikaisemmin todettiin ei niiltä pääomilta jotka liikkuvat paljolti isännättä pörssistä toiseen

oinosen puheenvuoroon viitaten toteaisin että sellaista henkilöähän kuin kansan syvä rivi ei ole olemassakaan

tässä maassa on ollut myös tilanne jolloinka on tullut valittua kuningas hessenin prinssi karl ja tuolloin hänelle oli jo asuntokin osoitettu eli yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa kaisaniemessä oleva rakennus

mutta tuohon kielentarpeeseen

eli kylliksi ei ole tuettu kuntien mahdollisuutta huolehtia peruspalveluistaan ja kuntien talous on todella heikossa kunnossa

kyllä eukin tässä on varsin hampaattomasti liikkeellä näistä mainituista pääministereistä ja hallitusten vetäjistä presidenteistä huolimatta

ilmastonmuutoksen ongelmat johtavat moniin ongelmiin muun muassa makean veden vähenemiseen ja ilmastonmuutoksen ääri ilmiöihin kuivuuteen ja myös konflikteihin sitten viime sijassa

se vaikuttaa myös potilaiden hoitoon sillä lailla että nämä pistäytyjälääkärit jotka käyvät esimerkiksi päivystämässä eivät siirrä sitä yön aikana saatua tietoa potilaan tilasta sitten päivätyötä jatkaville

silloin mentäisiin vanhaan yhteiskuntaan jossa oli syytinkiläisiä jotka annettiin niille hoidettavaksi jotka kaikkein halvimmalla ottivat vastaan

kunnat tulevat tekemään miinusmerkkisiä budjetteja jo tämän vuoden aikana lisäbudjetteja ja sitten ensi vuonna tulee lisää miinusta tämän vuoden menoihin

ja kuka heitä sinne vauhditti se oli tämä suomalainen talous

ei sitten kuitenkaan tapahtunut niin että suomesta olisi tullut kuningaskunta johtuen siitä että suuren sodan eli ensimmäisen maailmansodan lopputuloksena saksa kuitenkin menetti asemansa